haluan kuitenkin tässä puheenvuorossani puuttua sellaiseen asiaan josta emme ole suomessa laajemmin keskustelleet ja johon ei kovin paljon tässä selonteossakaan puututa nimittäin siihen tosiasiaan että suomi taitaa olla ainoa maa tähän isafiin osallistuvista maista joka lähettää tehtävään asevelvollisuusarmeijan sotilaita

muut osallistujat lähettävät palkkasotilaita ja mielestäni tämä lähtökohta tekee meidän tilanteemme

tämä on otettava mielestäni huomioon

tämä on vakava asia ja tarkoittaa sitä että meidän tulee harkita omaa osallistumistamme myöskin tämä näkökohta huomioon ottaen

me olemme tehneet ja osittain juuri tästä mainitsemastani seikasta johtuen päätöksen aikaisemmin täällä että suomi ei lähetä joukkoja afganistanin eteläosaan jossa käydään avointa sotaa

me olemme puhuneet jo vuosia sitten täällä siitä että suomi ei osallistu rauhaanpakottamistoimiin

emme halua olla sellaisissa operaatioissa mukana jotka lähtevät siitä että käytetään aktiivista voimaa tehtävien toteuttamiseksi

afganistanin eteläosassa meneillään oleva isafin operaation osa on aktiivista voimankäyttöä

siellä joukot pyrkivät vakauttamaan tilanteen saamaan haltuunsa pataanikyliä joissa talebanit ovat olleet

mitä tapahtuu pohjoisessa tämän operaation jälkeen

onko mahdollista että käy niin että kun me emme ole halunneet osallistua etelässä tämän kaltaiseen toimintaan niin tämän kaltainen toiminta tuleekin pohjoiseen jossa me jo olemme

tämänhetkiset arviot ovat kuitenkin sellaiset että tällaiseen tilanteeseen ei jouduta ja päinvastoin pohjoisessakin tämä tilanne voidaan vakauttaa ja itse asiassa operaatiomme voi jatkua suurin piirtein samanlaisena kuin se on tähän asti ollut

tästä kuitenkaan emme voi olla varmoja ja tämä tuottaa meille aika paljon päänvaivaa ja myöskin tarvetta täällä valiokuntakäsittelyn aikana arvioida tätä tilannetta

toinen kysymys on sitten se että me olemme tähän asti lähettäneet rauhanturvaoperaatioihin pääasiassa jo siviilikoulutuksen saaneita vähän vanhempia sotilaita mutta viimeaikainen kehitys on mennyt siihen suuntaan että näihin operaatioihin lähetetään suoraan varusmiespalveluksesta siellä rauhanturvakoulutuksen ja kansainvälisen koulutuksen saaneita nuoria sotilaita

en pidä hyvänä yhdistelmänä tai olen huolissani siitä että samaan aikaan kun tehtävät tulevat vaikeammiksi ja vaarallisemmiksi meidän joukkomme tulevat entistä nuoremmiksi ja sillä tavalla myöskin näihin tilanteisiin kokemattomammiksi

pidän tärkeänä että puolustusvaliokunta ja ulkoasiainvaliokunta nyt käsittelevät huolellisesti tätäkin seikkaa ja myöskin arvioivat sitä minkälaisia joukkoja suomi lähettää

itse olisin sitä mieltä että meidän pitäisi pitäytyä tässä vanhassa linjassa eli pyrkiä siihen että lähetämme mieluummin kokeneita ja vähän vanhempia sotilaita kuin suoraan täältä varusmiespalveluksesta vapautuvia sotilaita

arvoisa puhemies

kansantaloudet ympäri maailmaa ovat syvemmässä lamassa kuin koskaan ja näyttää siltä että tilanne pahenee edelleenkin

se mitä nyt on tehty saatu aikaan keskustelu siitä millä tavalla työuria voidaan pidentää työssäoloaikaa pidentää on keskeinen osa uutta suunnitelmaa

olisiko tähän tilanteeseen päästy jollain toisella keinolla mikä nyt tässä on parin viikon aikana tapahtunut sitä saa kysyä mutta joka tapauksessa näyttää siltä että lopputulos jossa vahvasti suomalaisen yhteiskunnan eri osapuolet ovat sitoutuneet moniin toimiin työuran pidentämiseksi on nyt saatu aikaiseksi

minusta tätä lopputulosta voidaan pitää erinomaisen hyvänä

se on ennen kaikkea tärkeätä meidän lapsillemme tulevalle sukupolvelle joka viime kädessä maksaa laskun tästä tilanteesta

nepponen tässä totesi tämä vaalien turvajoukko oli poikkeuksellinen

siinä oli toisaalta utin erikoisjääkäreitä jotka ovat hyvin verrattavissa muiden maiden ammattisotilaisiin siis värvättyjä palkkasotilaita tässä mielessä ja korkean ammattitaidon omaavia niin kuin siellä paikan päällä tiedetään että sellaisiksi osoittautuivat

toinen puoli oli sitten näitä suoraan varusmiespalveluksesta tulleita sotilaita joiden ammattitaito ja osaaminen on sinänsä varmasti aika hyvää ja harjoitukset olleet hyvät koska olivat toimineet yhdessä

ensimmäisessä käsittelyssä on nyt laki maanpuolustuskorkeakoulusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

joukko oli ensimmäistä kertaa näin koottu molemmilta osin ja se oli erilainen aikaisempaan verrattuna jolloin meillä on ollut tämmöisiä vanhempia kokeneempia siviiliammatin omaavia rauhanturvaajia

maanpuolustuskorkeakoulusta on tarpeen säätää omalla erillislailla jotta muissa laeissa olevat säädökset saadaan koottua yhteen

näitä säädöksiä on erityisesti puolustusvoimia koskevassa lainsäädännössä ja puolustusvoimia koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksen myötä nyt nämä maanpuolustuskorkeakoulutusta koskevat lait säädetään erillisellä lailla mikä on niin kuin totesin tarpeen

tässä myös varmistetaan se että kaikilta osin lainsäädäntö tulee uuden perustuslain vaatimusten mukaisiksi

puolustusvaliokunta on ottanut perustuslakivaliokunnan näkemykset täysimääräisesti huomioon mietinnössään

sivistysvaliokunta toi esille näkemyksen johon myös puolustusvaliokunta yhtyi ettei tässä laissa ole tarkoituksenmukaista pyrkiä ennakoimaan valmisteilla olevan yliopistolain säätelyä

kun yliopistolaki aikanaan tulee on todennäköisesti tarpeen tehdä joitakin tarkennuksia myöskin nyt käsiteltävänä olevaan lakiin

arvoisa puhemies

vielä lyhyesti ed

lakiesitys on asiantuntijakuulemisen perusteella todettu hyvin valmistelluksi ja sidosryhmät on otettu hyvin huomioon

tässä valmiuslaissa on haluttu lähtökohtaisesti nostaa rima erittäin korkealle käyttöönoton osalta ja sillä tavalla kysymys on kuitenkin sellaisista tilanteista jotka tulevat kysymykseen vain poikkeuksellisen syvissä ja vaikeissa kriisitilanteissa

valiokunta pitää hyvänä että siviiliopiskelijoita otetaan vuosittain noin kymmenen henkeä avataan mahdollisuus suorittaa tutkintoja maanpuolustuskorkeakoulussa

näin ollen on haluttu kuitenkin nähdä että tämäntapaiset kriisit joissa perusoikeuksia voidaan rajoittaa niin ei tuota enää mietteet pitää käsitellä tai on hyvä käsitellä yhdessä laissa vaikka edellisessä puheenvuorossa mainittuja ongelmia ei

puolustusvaliokunta teki lakiin joitakin täsmennysehdotuksia jotka koskivat erityisesti opiskelijoiden ja henkilöstön asemaa

esimerkiksi opiskelun keskeyttäminen opiskelijan aloitteesta maksimissaan kahden vuoden ajaksi johtuen muun muassa perhesyistä nähtiin liian tiukaksi ja näin yläraja päätettiin poistaa kokonaan

ne myös tietää että syntyy tai tätä sekavuutta on vähän mahdollista syntyä

rajamäelle vielä presidentin roolista

upseerien sitoutumisajat puolus tusvoimien ja rajavartiolaitoksen palvelukseen opintojen päättymisen jälkeen toiseksi upseereiden mahdollisuus hoitaa maanpuolustuskorkeakoulun professuureja ja kolmanneksi rahastotalouskysymys

kyllä oma käsitykseni on että tämä poikkeusolojen toteaminen josta koko toimeenpano lähtee liikkeelle tulisi tapahtumaan utvassa sen pyöreän pöydän ympärillä jossa on keskeiset ministerit toivottavasti jatkossa aina myös sisäisestä turvallisuudesta vastaava sisäministeri ja sitten tasavallan presidentti

kyselytunnilla hetki sitten kysyttiin sitä onko suomella ollut jotain vaikutusta euroopan unionin lainsäädännön kehittämiseen

tästä inspire direktiivistä voin sanoa että tämän valmistelussa ja loppuun saattamisessa vanhasen ykköshallituksen aikana suomen puheenjohtajakauden aikana tehtiin mittavaa työtä ja tätä vietiin menestyksellisesti eteenpäin

mitä tulee sitten muun muassa tiedottamiseen tällaisissa tilanteissa niin näen aivan luontevana sen että tasavallan presidentti esiintyy julkisuudessa ja kertoo näistä asioista

myös puolustusvaliokunta pitää perusteltuna että upseerit sitoutuvat tietyksi ajaksi koulutuksen päättymisen jälkeen puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palvelukseen

kysymyksessä on erittäin tärkeä tietoyhteiskuntakehityksen kehitystä vahvistava direktiivi ja jarkko kokon asko kuudes

upseerithan saavat ilmaisen koulutuksen ja ylläpidon ja lisäksi puolustusvoimat ja rajavartiolaitos kouluttavat upseereita juuri oikeaan tarpeeseen eli siis kaikki pääsevät töihin ja vielä sitoutumisaikakäytäntö on jo nyt voimassa

olisi asiakokonaisuus

kuten edellisissä puheenvuoroissa on käynyt ilmi paikkatietojärjestelmää voidaan hyödyntää erittäin monella tavalla voidaan parantaa suunnittelua voidaan parantaa tuottavuutta olipa sitten kysymys liikenteestä maa ja metsätaloudesta ympäristönsuojelusta ja niin edelleen

puolustusvaliokunta toteaa mietinnön yleisperusteluissa että se pitää kohtuullisena sitoutumisaikana kandidaatin tutkinnon jälkeen enintään kolmea vuotta ja maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen kahta vuotta

itse asiassa hyvin laajalti yhteiskuntasuunnittelussa kaikessa toiminnassa voidaan paikkatietojärjestelmää käyttää hyödyksi

valiokunta haluaa korostaa sitoutumisaikakeskustelussa että ensisijaisen keinon pätevän henkilöstön sitouttamisessa tulee olla aina hyvä henkilöstöpolitiikka

kuten tässä on sanottu tämä on minimitaso tästä lähdetään liikkeelle mutta on nähtävä ja yhdyn niihin esityksiin joita aikaisemmissa puheenvuoroissa todettiin että nyt on kannustettava pienyrityksiä pk sektoria hyödyntämään tätä toimialaa ja tällä tavalla tuomaan yhteiskunnan käyttöön uusia innovaatioita jotka perustuvat tähän paikkatietojärjestelmään

professorina toimiminen oli toinen keskustelun aihe

tässähän on taustalla se että tietyissä professorin tehtävissä upseeritausta on lähes välttämätön edellytys tehtävän hoitamiselle

pidän tätä erittäin tärkeänä toimialueena ja alueena jossa suomen kannattaa jatkossakin pyrkiä pysymään kehityksen kärjessä ja tällä tavalla ei vain hyödyntämään omassa suomalaisessa yhteiskunnassa näitä mahdollisuuksia mitä tämä tarjoaa vaan myöskin myymään sitä osaamista ja tietoa maailmalle joka tämän yhteydessä kehittyy

tätä silmälläpitäen on luotu järjestely jossa upseerit saavat virkavapaata tehtävästään hoitavat viiden vuoden professuurijakson ja palaavat sen jälkeen puolustusvoimien palvelukseen

upseeri ei siis voi jäädä eläkkeelle professorin tehtävästä ja usein näin ollen kahden professuurijakson hoitaminen ei tule käytännössä mahdolliseksi

tänään käydyssä keskustelussa ehkä ristiriitaisimmin on suhtauduttu gmo viljelyyn ja gmo tuotteisiin

valiokunta esittää että puolustushallinto jatkaa asian selvittämistä hallinnonalan sisäisin toimenpitein

asiantuntijat toivat esiin että rahastotalousmalli yliopistomaailman käytännön mukaisesti olisi myös maanpuolustuskorkeakoulun toiminnassa hyvä ajatus

tätä kysymystä ei kuitenkaan vielä ollut käytännössä riittävästi valmisteltu ja niinpä valiokunta pitää tärkeänä että puolustusministeriö pääesikunta ja maanpuolustuskorkeakoulu jatkavat kolmikantaneuvottelujen avulla asian selvittämistä ja tuovat tarvittavat esitykset myöhemmin eduskuntaan

omassa vastauspuheenvuorossani jo jossain määrin puutuin tähän kysymykseen ja muutama sana lisää tästä aihealueesta

kasvintuotanto muodostaa maataloustuotannon perustan

yhteenvetona voi todeta että laki antaa maanpuolustuskorkeakoululle ja sen opiskelijoille hyvät toiminnalliset edellytykset ja se tulee saattaa voimaan ensi tilassa

se on kotieläintuotannon perusta ja tällä tavalla kaikkialla maapallolla nimenomaan kasvintuotanto ratkaisee maataloustuotannon kokonaisuuden

mahdollisiin täsmennystä vaativiin kysymyksiin voidaan palata muun muassa yliopistolain kokonaisuudistuksen valmistuttua

jos ajattelemme tärkeimpiä uudistuksia tärkeimpiä kehitysaskeleita mitä maapallon ravinnontuotannossa on saatu ne perustuvat nimenomaan kasvintuotannon tehostamiseen jossa aivan ratkaisevassa roolissa on ollut kasvinjalostus uusien parempien lajikkeiden aikaansaaminen

tässä suhteessa mielestäni on syytä tarkastella geeniteknologiaa joka on keskeinen kasvinjalostuksen uusi pari vuosikymmentä käytössä ollut metodi jolla on päästy hyviin tuloksiin

arvoisa puhemies

keskustelusta voi ehkä tulla se johtopäätös että tässä on kysymys erittäin syvästä erimielisyydestä kun puhutaan tästä määrärahatasosta

itse kasvinjalostusta opiskellessani puhuttiin metodeista muun muassa sellaisesta metodista että siemeniä radioaktiivisella säteilyllä säteilytetään ja saadaan mutaatioita syntymään

mutta sitten kun arvioitiin myöskin eri mahdollisuuksien näkökulmasta niin yhteisymmärrys löydettiin siitä että tämä olisi tämä inflaatiokorjattu reaalitaso ja se tuli päätökseksi tietoisina siitä että se tarkoittaa suorituskyvyn jonkinasteista alentamista

eli tosiasiassa tämän seurantaryhmän linjauksen osalta joka ei kiellä niitä tarpeita konsensus oli löydettävissä niistä mahdollisuuksista siis kaikki voivat yhtyä siihen että on mahdollisuudet tekoja ovat ovat täällä täällä tuota reaalitason säilyttämisen puolella tai tasolla ei nyt niin säilyttää reaalitaso

tästä näin syntyvästä aineistosta sitten valinnalla ja risteytyksellä yritettiin saada parempia lajikkeita aikaiseksi ja tässä hakuammunnassa jossain määrin jopa onnistuttiin

tässä yhteydessä voi tietysti todeta sen että tällaista rakenteellista kehittämistä voidaan tehdä hyvin monella tavalla ja tärkeää tietysti puolustusvoimien kannalta on se että millä rahoitustasolla sitten ollaankin toimitaan tasapainoisella tavalla että eri elementit palkat toimintakulut materiaalihankinnat ovat sopusoinnussa keskenään ja muodostavat hyvän balanssin

missään en ole nähnyt sellaista tutkimusta että geenimuunneltujen kasvien tuotteet olisivat terveydelle vaarallisia

tässä mielessä vallalla oli kilpailu parantaa lainsäädäntöä oikeusvaltioperiaatetta vähemmistöjen oikeuksia ja muita poliittisia oikeuksia ihmisoikeuksia näissä maissa jotka pyrkivät euroopan unioniin

millään kemiallisilla tai muilla analytiikan menetelmillä ei näistä tuotteista voida löytää mitään eroja perinteisesti jalostettuihin tuotteisiin verrattuna

sen takia kun nyt puhumme täällä ennen kaikkea elintarviketurvallisuudesta on yllättävää että geenimuuntelu nousee näin vahvaan osaan

tämä lainsäädännön kehittäminen tapahtui vuorovaikutuksessa ja otettiin askeleita ihmisoikeuksien parantamisessa voimakkaasti eteenpäin

sen sijaan ympäristön kannalta on esitetty ehkä perustellustikin kysymyksiä minkälaisia vaikutuksia voi olla sillä että geenimuunneltuja viljelykasveja risteytyy luonnonkasvien kanssa ja aiheutuuko tästä jonkunlaisia ongelmia

viitamies totesi puheenvuorossaan tee myö ei tämä työ vie että geenimuunneltujen lajikkeiden käyttö on lisännyt kasvinsuojeluaineiden käyttöä

nyt tällä vaalikaudella kun olen ollut mukana erityisesti georgian sodan jälkeen poliittinen ilmapiiri muuttui ja tätä kautta on leimannut erittäin voimakas vastakkainasettelu lähinnä entiseen varsovan liittoon tai sosialistiseen leiriin kuuluneiden maiden ja venäjän välillä

ihmettelen mihin tämä tieto perustuu

laajimmillaanhan geenimuunneltuja lajikkeita käytetään soijan ja maissin tuotannossa yhdysvalloissa ja brasiliassa kiinassa siis kaikissa suurissa väestörikkaissa maissa

epäilemättä tiettyjä riskejä on olemassa mutta käytännössä kuitenkaan ainakaan merkittävät riskit eivät ole realisoituneet

tämä on jollain tavalla minusta myrkyttänyt tätä ilmapiiriä ja estänyt positiivista kehitystä

ja tosiasiahan on että juuri kasvinsuojeluaineiden käytön väheneminen ja muukin ympäristön kuormitus on huomattavalla tavalla alentunut näiden lajikkeiden käyttöönoton myötä

toivottavasti nyt ja minä näen tilanteen sillä tavalla että tämä venäjän ja naton välinen suhteiden uudelleen avaaminen ja lämmittäminen johtaa siihen että myöskin euroopan neuvoston tasolla ryhdytään katsomaan eteenpäin ja ryhdytään ikään kuin kilpailemaan sillä millä tavalla voidaan demokratiaa ihmisoikeuksia vähemmistöoikeuksia viedä eteenpäin eikä ilmapiiri ole tällainen kuka syyttää ketäkin ilmapiiri

yhdysvaltojen lisäksi etelä amerikassa kiinassa intiassa kaikissa suurissa maataloustuotantomaissa voimakkaasti kehitetään geenimuuntelua

pitäisin erittäin suurena virheenä jos sulkisimme tämän osuuden suomessa kokonaan pois

mehän elämme täällä alueella jossa olosuhteet maataloustuotannolle ovat poikkeavat muusta maataloustuotantoalueesta emmekä voi käyttää muiden alueitten lajikkeita

uskon että tässä suhteessa päästään eteenpäin

sen takia myös euroopan neuvoston kannalta koko tämän demokratiatyön kannalta näen kyllä erittäin positiivisena ja tärkeänä sen että naton ja venäjän yhteistyö kehittyy myönteiseen suuntaan

meillä on pitkä päivä poikkeukselliset olosuhteet esimerkiksi keski eurooppaan verrattuna ja sen takia tarvitsemme omia lajikkeita ja varmasti tarvitsemme myös oma työ tee työtä ei siinä työssä ei ainakaan pidä sulkea pois geenimuuntelua jalostuksen yhtenä muotona

herra puhemies

haluan kiinnittää huomiota erääseen seikkaan joka edellisessä selontekokeskustelussa muistaakseni tuli jopa eduskunnan päätökseksi eli että eräät

siirrettäisiin enää eli kivirannan teillä toimia lain talousveden puhtaus ja turvallisuuskysymykset siirrettäisiin eviran toimialaan jolloin kaikki keskeiset elintarvikkeet olisivat samassa virastossa

se oli eduskunnan kanta mutta tässä suhteessa hallitukselta ei ole tullut esitystä tämän muutoksen toteuttamiseksi

ehkä tämän selonteon käsittelyn yhteydessä eduskunnan pitäisi uudelleen tämä asia ottaa esille ja antaa viesti hallitukselle että tämä muutos toteutettaisiin

nato ja yk ovat ihan vastikään tehneet keskinäisen sopimuksen joka liittyy muun muassa kriisinhallintatoimiin

sitä se ei missään tapauksessa ole mutta eri asia on sitten arvioida kaiken kaikkiaan näitä nopean toiminnan joukkoja niin eun nopean toiminnan joukkoja kuin nrfääkin

arvoisa puhemies

oma arvioni on se että kun taloustilanne kiristyy kaikissa maissa niin tällainen melko kallis järjestelmä kuin nämä toistaiseksi on epäselvää miten niitä käytetäänkin nopean toiminnan joukot joutuu kriittiseen valoon kaikissa maissa kun itse operaatioihin tarvitaan joukkoja ja miehiä

ajatukseni on kyllä että suomen pitäisi keskittyä ja miettiä nimenomaan mieluummin itse operaatioon osallistumista kuin lisätä nopean toiminnan joukkoihin sitoutumista

kun tämä tehdään tietysti tietoisesti ja tarkoituksella tämän kansainvälisen talouslaman yli pääsemiseksi niin samalla kun se tehdään kyllä pitää olla näkemys siitä millä tavalla tästä velkakierteestä tullaan ulos ja pitää aloittaa suunnittelu siitä miten tämä käännetään tasapainoon mikä tulee vaatimaan monta vuotta

ministeri kiinnitti huomiota afganistanin operaation haasteisiin

olemme todella siinä tilanteessa että samalla tavalla kuin kaikki muutkin maat mietitään miten afganistanin kriisinhallintaoperaatiossa saataisiin parempia tuloksia miten siellä päästäisiin sille uralle että maan omat turvallisuusviranomaiset voivat ottaa yhä enemmän vastuuta asiassa

suomen lähtökohdan mielestäni pitää olla se että mietimme minkälaisilla toimilla saavutetaan vaikuttavuus juuri edellä mainittuun päämäärään minkälainen panoksemme tuottaa parhaan tuloksen ja mistä paras kustannushyöty suhde syntyy

näyttäisi mielestäni siltä että nimenomaan täällä siviilikriisinhallinnan puolella tarpeet afganistanissa ovat suuret ja meillä on annettavaa tässä suhteessa

myöskin sotilaallisella puolella meidän kannattaa harkita sitä mihin juuri sellaiset joukot mitä meillä on käytettävissä olisi tarkoituksenmukaisinta käyttää missä saataisiin paras hyöty siitä osaamisesta mitä meillä on tarjota

arvoisa puhemies

en sanonut että meidän pitäisi luopua näistä mutta tunnettua ja tiedossa on että muun muassa eun nopean toiminnan joukkojen käyttöä ja koko konseptia joudutaan arvioimaan

nythän on tilanne muodostunut sellaiseksi esimerkiksi että brittijoukot käyttävät nopean toiminnan joukkovalmiusvuoroa lepovuorona ja kun tulee afganistanista joukko niin sitten se on kotona ja niin sanotusti valmiusvuorossa ja vain äärimmäinen hätä melkein kolmas maailmansota varmaan tarvittaisiin että ne saataisiin lähtemään sieltä

eli tällä tavalla tämä konsertti ei mielestäni nyt kun ne tälläisenä konsepti alkuperäisessä ajatuksessaan ei mielestäni toimi sillä tavalla kuin piti

totta kai pidämme sitoumuksemme mutta tulevaisuutta ajatellen kun on kova pula joukoista itse operaatioissa mielestäni on tärkeämpää keskittyä niihin kuin näihin nopean toiminnan joukkoihin

arvoisa puhemies

lahtela arvioi puheenvuoroani ja kummasteli sitä

kiinnitimme siis huomiota operaation kustannushyöty suhteeseen kun totesimme seuraavaa ihan täältä referoituna

miinalaivan siirtyminen operaatioalueelle kestää noin kuukauden samoin paluu

tämä oli viittaus tuleviin eikä se ole millään tavalla aiheuttanut sellaista johtopäätöstä että valiokunta olisi esittänyt että operaatioon ei pitäisi osallistua

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

pidän erittäin tärkeänä sitä että silloin kun suomalaisia sotilaita lähetetään suomen rajojen ulkopuolelle ja erityisesti tällaisiin vaarallisiin tehtäviin mitä tämä afganistanin operaatio on päätökset tehdään tasavallan presidentin valtioneuvoston ja eduskunnan yhteisillä päätöksillä niin että jokainen valtioelin omalta puoleltaan antaa luvan näille päätöksille

vaikka keskustelu on edennyt jo varsin pitkälle on varmaan paikallaan kuitenkin käyttää selventävä puheenvuoro puolustusvaliokunnan lausunnon johdosta

pulliainenhan muutamaan kohtaan kiinnitti huomiota ja toivoi selvennystä

sen takia myöskin tästä lähtökohdasta pidän erittäin tärkeänä sitä että eduskunnassa päätös voidaan tehdä laajemmalla enemmistöllä kuin pelkästään hallituspuolueiden hartioilla

ensinnäkin puolustusvaliokunta kiinnitti huomiota siihen että selonteko on rakenteeltaan ja asiasisällöltään lähes identtinen aiempien asiasta annettujen selontekojen kanssa

sen takia omalta puoleltani sanon että annan suuren arvon sille että tässä perusasiassa sosialidemokraattinen puolue oppositiossa ollessaan antaa tukensa tälle vaikka nyt täällä on käyty keskustelua tästä exit lausekkeesta ja sen tulkinnasta

valtioneuvosto on tässä viisaasti jättänyt spekuloimatta sillä missä tilanteessa taisteluosastoja voitaisiin käyttää

se on mielestäni kuitenkin sitten pieni asia tämän kokonaisuuden rinnalla

juuri tästä syystä johtuen valiokunta haluaa korostaa eduskunnan oikea aikaisen etukäteisinformoinnin tarpeellisuutta jos taisteluosastojen käyttäminen näyttäisi tulevan todennäköiseksi

tärkeää on myöskin se että kun suomi lähettää sotilaita me annamme täältä tuen siellä vaikeissa olosuhteissa tehtävälle työlle ja osoitamme että se on tällaisella valtiollisella laajalla päätöksellä tämä ratkaisu tehty

tarvitaan siis varsinainen käsittely vie yö riippuu sitten ne tilanteesta riippuen joko valiokunnan kautta tai täysistunnon kautta itse tilanteeseen itse operaatioon osallistumisesta ja siinä yhteydessä joudutaan arvioimaan sitten onko suomen syytä osallistua vai ei

vaikka halusin omassa puheenvuorossani korostaa myös sitä että tämä lähteminen näihin tehtäviin on vapaaehtoista ja korostaa erityisesti sitä kun on nuorista miehistä kysymys että mikään tämmöinen joukkopäätös lähtemiseen ei saa ikään kuin viedä pohjaa siltä että tämä on vapaaehtoista toimintaa

tämän johdosta koska tässä keskustelussa tätä arviota ei voida tehdä tämä etukäteisinformointi ja ajan tasalla pitäminen eduskunnan suhteen on tarpeellista jotta riittävän nopeaan päätöksentekoon tilanteen niin vaatiessa päästäisiin

toinen kysymys on se että meidän pitää arvioida tätä strategiaa ja sen onnistumista säännöllisin välein

kansainvälinen yhteisö on nyt muuttanut toimintatapaansa ja aika näyttää tuottaako se niitä tuloksia

suomen yhteistoimintakyky sotilaallisessa kriisinhallinnassa tiettyjen unionimaiden kesken kasvaa ja syventyy

juuri niin

pitää arvioida saavutetaanko se tällä toimintakonseptilla joka nyt on luotu siis sotilaallisen toiminnan vahvistaminen rauhallisten olosuhteiden luominen ja siviilikriisinhallinnan toimien vahvistaminen samassa yhteydessä

suomi on ollut eun turvallisuus ja puolustuspolitiikan vankka tukija alusta lähtien ja korkea osallistumistasomme taisteluosastoihin on konkreettinen osoitus suomen halusta tukea euroopan unionia sotilaallisessa kriisinhallinnassa

täällä on epäilty sitä että tämä konsepti ei toimi

sitä arvioidaan nyt sitten säännöllisin väliajoin ja totta kai jos sitten osoittautuu että tämä toimintamalli jota nyt kansainvälinen yhteisö ja suomi sen mukana vie eteenpäin ei toimi se tarkoittaa sitä että silloin myöskin sitten uudelleen arvioidaan pitääkö toimintamallia muuttaa

pohjoismainen taisteluosasto on hyvä esimerkki kehittyvästä pohjoismaisesta puolustuspoliittisesta yhteistyöstä

mutta tässä vaiheessa tietysti uskomme siihen että tämä kansainvälisen yhteisön uusi toimintamalli tuottaa tuloksia

osallistumisesta on hyötyä kansalliselle puolustukselle sitä kautta että osastojen kautta koulutettavat joukot viedään sodan ajan kokoonpanon kokonaisuuksina tässä tapauksessa esimerkiksi merivoimien rannikkojääkärikomppania pohjoismaisessa taisteluosastossa